ministeri tiilikainen olette käyttänyt hyvän puheenvuoron eussa vaatien byrokratian vähentämistä muun muassa valvontojen teettämistä riskiperusteisemmin jolloin suomen valvonta selvästi vähenisi myöskin pinta alojen tarkistuksen järkevöittämistä

omasta kokemuksesta tiedän että eu kiireet ovat toisinaan hitaita ja todella vaaditaan nyt korkean tason vaikuttamista että eussa todella tapahtuu

oletteko valmis laittamaan paidan likoon ja tarvittaessa viemään asian päämiesten tasolle jotta todella saadaan nyt tuloksia myös eu tasolle ja sitä kautta kansalliselle tasolle byrokratian lieventämiseen

viime vaalikaudella kun ei pystytty tekemään rakenteellisia työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä uudistuksia verotusta kiristettiin ja kyllä se verotus on suomessa aivan tapissa nyt

eli olisi nyt tärkeätä että tällä vaalikaudella nämä rakenteelliset uudistukset voidaan viedä lävitse ja että työmarkkinat löytävät ratkaisun jotta voidaan se miljardi käyttää pääasiassa työn verotuksen keventämiseen

minusta tämä suuri kuva pitäisi pitää mielessä että suomessa ei saa verotusta kiristää ja työn verotusta pitäisi alentaa jos me meinaamme suomen talouden saada kasvuun

arvoisa rouva puhemies

kun käsittelemme finanssipoliittisen tarkastuksen kertomusta niin minusta on paikallaan puuttua tähän velkaantumiseen mistä täällä eduskunnassa paljon keskustellaan

on totta että suomen kokonaisvelkahan ei vielä ole hälyttävillä rajoilla eurooppalaisissa vertailuissa

mikä on hälyttävää on tämä velan kasvu suomalaisissa oloissa ja tällä viittaan myöskin suomalaiseen väestörakenteeseemme

meillä on ikääntyvän väestön osuus koko ajan kasvanut kun meistä suurista ikäluokista suurin osa on jäänyt eläkkeelle ja sitten myöskin syntyvyys suomessa on laskenut

tämä velkaantumistahti on aivan liian nopea ja sen takia on hyvä että hallitus on ottanut strategisessa hallitusohjelmassaan tämän ongelman tosissaan

hiljattain william white joka on oecdn tarkastuskomitean puheenjohtaja työskennellyt baselissa sveitsissä keskuspankkiirina käytti aika tiukan puheenvuoron maailman velkaantumisesta

kun aikanaan ekpn pääjohtaja sanoi että ekp tekee what ever it takes to save euro mitä tahansa pelastaakseen euron totta kai sillä oli merkitys

tämä on poikkeuksellinen tilanne kuitenkin että meillä käytännössä ei ole juuri lainkaan korkoa tai voi jopa negatiivinen olla ja että ekp pumppaa rahaa markkinoille

kun tiedän että sdpn johtavat talouspolitiikan edustajat viitanen ja heinäluoma menevät suomen pankkiin tänään niin tämä on ehkä teema joka kannattaa ottaa siellä kyselyosuudessa esille

että eikö ranskan ja italian pitäisi tehdä niitä rakenteellisia uudistuksia joilla ne laittavat talouttaan kuntoon

ei vientivetoinen maa voi niin kuin edustaja vanhanen täällä keskusteluissa sanoi edustaja heinäluoman kanssa hyvin tiedämme tämän vertauksen ei suomi voi nousta ylös itseään hiuksista vetämällä

varsinkin jos ei ole hiuksia

vaan suomi voi nousta vain jos meidän vientimme lähtee vetämään

jos me kuvittelemme että velkaa ottamalla suomi tästä nousee maailma tästä nousee niin se ei ole lääke vaan alkaa sisältyä nyt jo riskiä

puheenjohtaja

eli taloudellinen itsenäisyys on myöskin yksi kokonaisuus mikä liittyy siihen että varsinkin jos eletään aika suuren naapurin varjossa oli se venäjä tai yhdysvallat niin pienen valtion pitää olla taloudellisesti itsenäinen

tämä vuosikertomus perustuu tarkastusviraston tarkastuksiin ja asiantuntijatoimintaan

city ryntäiiseen tee

toimeenpanokyvyn parantamiseksi pitäisi myös määritellä miten tavoitetilaan on tarkoitus päästä ja varmistautua etenemisen seurannasta ja arvioinnista

jälkikäteen ei ole aina ollut mahdollista varmentua siitä mihin kehittämistoimen tavoitteet ja odotukset kustannuksista sekä kustannus ja tuottavuushyödyistä ovat perustuneet

valiokunta silloin totesi että niin hallituksen kuin ministeriöiden ja virastojen ict hankkeiden tulosten ja hyötyjen saaminen edellyttää laaja alaista osaamista ja määrätietoista johtajuutta

valiokunnan käsitys on että digitalisaatio tarjoaa suuren mahdollisuuden rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten toteuttamiseen sekä tuottavuuden parantamiseen julkisella sektorilla ja myös laajemmin koko yhteiskunnassa

vtvn mukaan köyhyys ja syrjäytymisriskissä olevien määrä suomessa on kasvanut

maahanmuuttajaoppilaiden huonompaa koulumenestystä selittävät tarkastusviraston mukaan muun muassa kantaväestöä keskimäärin heikompi sosioekonominen asema sekä oppilaan kotona puhuma kieli

tarkastusvaliokunta on päättänyt ottaa maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät asiat tämän vaalikauden työohjelmaansa ja tulee jatkotyössä hyödyntämään muun muassa tarkastusviraston ja eri ministeriöiden tekemää työtä tässä asiassa

keskustelu päättyi

eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen kahdeksantoista kautta kaksituhattaviisi

aini selkin muutamia puheenvuoroja silja juvonen aikaiselle

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina viidestoista heinäkuuta kaksituhattakuusitoista kello kuusitoista asian käsittely päättyi

luulen että tuo tilanne on juuri niin kuin edustaja puumala sanoi että te olisitte olleet myöskin tiettyjen säästöjen edessä niin kuin vaaliohjelmassannekin sanotaan

tuolla jaostossa saimme tästä digitalisaatiosta hyvän selvityksen muun muassa muutamista perusopetuksen oppilaitoksista muun muassa vantaalla

kiinnitän myös huomiota siihen että ensimmäistä kertaa nyt valiokunta voi osoittaa lahjakkaiden nuorten joukkueurheilun apurahoihin pienen rahan ja avata tämän tärkeän väylän

arvoisa puhemies

muistan kun silloin valtiovarainministeri ja ministeri wideroos toinen valtiovarainministeri wideroos ja hallituskin ajoivat sitä että suomen pankin pääomia pitää leikata siihen valtion pohjattomaan kassaan koska ei ole näköpiirissä enää että tulee suuria tarpeita finanssikriisin johdosta

silloin se onnistuttiin torjumaan ja se oli sinällään jo merkillinen yrityskin ja tänään nähdään että suomen pankki tarvitsee todella ne pääomansa mitkä sillä on

ihan lyhyesti muutama kommentti

viime viikolla euroopan tuomioistuin antoi päätöksensä koskien euroopan keskuspankin roolia sitä onko se ylittänyt toimivaltansa keskuspankkirahoituksessa

tämä asia oli tullut sinne saksan perustuslakituomioistuimen toimesta lausuntopyyntönä kun oli tehty monia kanteluita saksassa asian johdosta

euroopan tuomioistuin totesi että valtion velkakirjan osto jälkimarkkinoilla omt ohjelman mukaisin ehdoin ei ole kiellettyä julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja että sillä ei myöskään kierretä keskuspankkirahoituksen kieltoa koska ohjelma on niin tiukan ehdollinen ja siinä on vähimmäisrajat liikkeellelaskun ja ostojen välillä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

tällä kevyellä rahapolitiikalla ekp antaa jäsenmaille lisäaikaa laittaa taloutensa kuntoon tehdä rakenteellisia uudistuksia

tosin näemme että tiettyä edistymistä on tapahtunut irlannissa espanjassa portugalissa mutta suuretkaan jäsenmaat mielestäni eivät ole tehneet tarpeeksi

aikaa myöten näin kevyellä rahapolitiikalla on totta kai myöskin riskinsä ja sitä kannattaa miettiä myöskin suomen pankissa joka kuuluu euroopan keskuspankkijärjestelmään

kuitenkin mielestäni kiistatta euroopan keskuspankilla on nyt iso rahamarkkinoiden vakautta turvaava rooli

on muitakin ominaispiirteitä jotka kertovat siitä että euroopan keskuspankki on ottanut selkeästi isomman roolin kuin sillä alun perin oli perussopimuksessa

euroopan tilintarkastustuomioistuimessa ollessani näistä asioista myös keskusteltiin ja todettiin että yleinen periaatehan on se että kun julkisia varoja käytetään aina pitää olla kolme asiaa

accountability transparency public audit eli tilivastuu läpinäkyvyys ja julkinen valvonta

se on yksityisen tilintarkastusyhtiön tarkastettavana

suomen valtion tilinpäätöksessä on nyt vastuita liittyen finanssimarkkinoiden tilanteeseen liittyen siihen että olemme osa euroaluetta olemme euroopan vakausmekanismissa mukana me olemme kohta euroopan pankkiunionissa mukana

nämä vastuut ovat tietenkin julkisen valvonnan eduskunnan budjettivallan näkökulmasta myöskin asioita joita kannattaa miettiä ja ymmärtääkseni tarkastusvaliokunnassa on ajatuksia että niitä pitää tarkemmin miettiäkin

eli yhteenvetona voisi todeta että euroopan keskuspankin rooli on muuttunut ja tässä mielessä sen asemaa pitää myöskin tarkastella julkisen valvonnan näkökulmasta

on välttämätöntä näissä nykyisissä oloissa globaalissa rakennemuutoksen maailmassa yhteisvaluutan oloissa että valtio pystyy budjetoimaan menonsa pystyy vastuullistuttamaan menonsa pystyy valvomaan menonsa

tätä kreikalla valitettavasti ei tänäkään päivänä vielä ole

myöskin valvonta kreikassa on puutteellista

niin kauan kuin ei ole riittävän hyvää julkista hallintoa kreikassa nämä rahat joilla joudutaan tukemaan valtiota keskuspankkijärjestelmää menevät valitettavasti mustaan aukkoon

mielestäni tämä asia pitäisi nostaa myöskin suomen hallituksen keskusteluissa esille paremmin että kreikan on kerta kaikkiaan saatava hallintonsa paremmin toimimaan

on selvää että poliittisesti tämä kaverit maksaa linja ei voi jatkua ja kreikan on omankin taloutensa kannalta välttämättä saatava julkinen hallintonsa paremmin toimimaan

arvoisa herra puhemies

varmaan on niin että korkeakoulut eivät ole ihan samassa tilanteessa tässä että pääkaupunkiseudun korkeakoulut ovat edullisemmassa asemassa ulkomaisten opiskelijoiden saamisessa kuin jotkut muut korkeakoulut

me haluamme lisätä suomalaista opiskeluvientiä ja se totta kai on erinomainen asia monessa mielessä

mutta kun vihreillä on kahden vaalikauden ohjelma niin ensinnäkin voisi todeta että kahtena edellisenä vaalikautena he ovat lähteneet kesken pois hallituksesta eivät ole jaksaneet edes yhtä vaalikautta asioita hoitaa

totta kai yleisradiolla on tärkeä rooli kansallisena tiedon välittäjänä ja tarvitaan monipuolista ohjelmaa urheilua ja niin edelleen siitä olemme kaikki samaa mieltä

pari pointtia kuitenkin

kyllä kriisissä tällä hetkellä on printtimedia sen tiedämme kun esimerkiksi lakko sitä vielä edesauttaa tämä mikä on meneillään

se tulevaisuudessa varmasti lisääntyy kun maakuntalehdet menevät eri muotoon

hallitusohjelmassahan on tavoite uusista toimintatavoista että vapautetaan ihmisiä työntekoon yrittäjyyteen parempaan arkeen ja siitä tässäkin on kysymys tarpeettomien säädösten purkamisesta ja lupamenettelyjen sujuvoittamisesta

siten että me puramme byrokratiaa

ymmärrän että maaseudun pienet kaupat tässä voivat olla osin ongelmallisessa tilanteessa ja sitä pitää katsoa mutta periaatteessa tämä on erittäin tärkeä esitys

kerrankin suomessa puretaan byrokratiaa eikä vain puhuta sen purkamisesta

arvoisa puhemies